tynkkyseltä tämäkö on teidän puolueenne yrittäjyyslinja

arvoisa puhemies

suhtaudun erittäin kriittisesti rautatieliikenteen kilpailuttamiseen ja perustelenkin sitä sillä että kun viime hallituskaudella kilpailutettiin postipalvelut näinhän siinä kävi että itella voitti sen kilpailun ja sen seurauksena kävi niin ikävästi että maaseudun hiljaiset paikkakunnat jäivät ilman palveluita tai sitten sieltä kokonaan lakkautettiin postitoimipaikat ja määritelmä oli se että kohtuullisen matkan päähän turvataan postipalvelut

ihan rehellinen ennustus elävästä elämästä

tässä salissa monet edustajat ovat miljoonien suomalaisten tavoin vannoneet sotilasvalassaan muun muassa seuraavaa joka löytyy myös kirjoitettuna sotilaspassista

arvoisa puhemies

aivan ensimmäiseksi haluan kiittää niitä ministereitä jotka jäävät keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta suomen maaseutupolitiikasta

luuletteko arvoisat edustajat tosiaan että kalastajat pitävät työntömittaa mukanaan veneessä tai kalastusvälineessään kun ovat tuolla järvellä mittaamassa kalojen pituutta tai silmien kokoja

tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä sen hyötyä ja parasta

kysyisinkin ministeriltä ihan rehellistä vastausta siihen millä te aiotte valvoa kaikki nämä pykälät ja kiristävät toimenpiteet mitä tässä laissa on

joukkoa johon kuulun sekä paikkaani siinä en jätä missään tilanteessa vaan niin kauan kuin minussa voimia on suoritan tehtäväni loppuun

kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää jumala siinä minua auttakoon

mutta ihan tähän vedoten minä kyllä vakavasti jätän liikennevaliokunnan pohdittavaksi sen kannattaako mennä kun meillä on lähitulevaisuudessa näin huono esimerkki kuin postin kilpailuttaminen

tämä osoittaa suomalaisten muuttoliikkeen suunnan viime vuosikymmeninä pois maalta suuriin kaupunkeihin ja kyläkeskuksiin

koska tämä totuus on hallituspuolueilta unohtunut perussuomalaiset joutuivat jättämään välikysymyksen

suomen nykyinen maaseutu ja maatalouspolitiikka ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua sillä maaseudun palveluja on siirretty sekä maataloushallintoa keskitetty etelä suomeen ja sen kasvukeskuksiin

arvoisa herra puhemies

geenimuuntelu on muutamassa maassa käytössä oleva kokeellinen tekniikka jolla tuotetaan halpoja massatuotteita

jalkaväkimiinat kieltävä ottawan sopimus tämä järjetön puolustusvoimauudistus ja ulkoistettu ruokahuolto ovat surullisia esimerkkejä tästä

suomen pelloilla käytetään talven vuoksi vähemmän myrkkyjä kuin etelässä ja aurinkoisen kesän ansiosta tuotteemme ovat aromirikkaita

herääkin kysymys onko suomen ylimmässä johdossa jo järjen käyttökin ulkoistettu

nämä ovat paljon parempia markkinavaltteja kuin geenimuuntelu jonka avulla tuotettuja tuotteita euroopassa ei kukaan halua edes ostaa

me perussuomalaiset vetoamme tulevaan tasavallan presidenttiin ja puolustusvoimien ylipäällikköön sauli niinistöön että hän omalta osaltaan vaikuttaisi siihen että isänmaamme puolustuskykyä ratkaisevasti heikentävä uudistus otetaan uudelleen käsittelyyn

ensinnäkin ed

haavistolle

jotta asuminen ja yrittäminen maaseudulla olisi mahdollista on pyrittävä tekemään ennakoitavaa politiikkaa jotta koko maassa pystyttäisiin edelleenkin asumaan sekä harjoittamaan maataloutta ja maaseutuyrittäjyyttä

esimerkiksi kanadassa on saatu kokemuksia joiden mukaan tällainen viljely ei pysy erillään muusta tuotannosta vaan saastuttaa koko maatalouden

kysyisin ministeri häkämieheltä aiotaanko miinalaiva pohjanmaan tulevalle miehistölle opettaa oman aluksen valtauksen torjuntaa

geenimuunteluvapaita siemeneriä ei kanadassa enää saa ja geenimuunneltu rapsi leviää hallitsemattomasti rikkaruohona

sen sijaan rkpn hallitusneuvottelijat enestam ja haglund vakuuttavat että varuskunnan säilyttämisestä sovittiin jo hallitusneuvotteluissa

keskeisenä kysymyksenä tällöin nousee esiin maaseudun tiestön kurjan kunnon parantaminen liikennöitävään kuntoon

ja toiseksi kysyisin miten olette valmistautuneet siihen mahdollisuuteen että laivastomme lippulaiva miinalaiva pohjanmaa joutuu merirosvojen haltuun ja miehistön eväskarjalanpiirakat menevät merirosvojen poskeen

lakiesityksessä esitetään että muuntogeeninen kasviaineisto on sekoittumisen ja leviämisen estämiseksi pidettävä erillään muista sekä saman kasvilajin että sen kanssa risteytymiskykyisistä eri kasvilajien kasveista

heille tulee taata oikeus elää ja asua maaseudulla niin pitkään kuin se on terveyden puolesta mahdollista

perussuomalaisten mielestä tällaisten suojavyöhykkeiden tulisi kuitenkin olla paljon paljon suurempia leveydeltään kilometrejä ennemmin kuin metrejä kuljettavathan linnutkin ja muu eläimistö kasviainesta

tähän on vaikuttanut maatalouden harjoittamiseen liittyvä sääntely ja byrokratian kasvaminen siis sekä eusta peräisin olevan sääntelyn että kansallisen lainsäädännön lisääntyminen

siirtogeenit leviävät myös siitepölyn ja valumaveden mukana kymmenien kilometrien päähän ja ne säilyvät yli talven

seurauksena on ollut eun laajuista ylituotantoa ja tuottajahinnat ovat romahtaneet kannattamattomalle tasolle

alueelliset erot ja erityispiirteet kehityksessä otetaan huomioon

kansalaiset ovat äänestäneet jaloillaan ja ydinpalvelut on syrjäkylillä lopetettu lähes yksipuolisesti ilman että koko seutuyhteisön tarpeita olisi arvostettu ja kuunneltu

jos joku viljelee tilallaan sekä muuntogeenistä että tavanomaista viljelykasvia hänen ei tarvitse välittää suojaetäisyyksistä

arvoisa puhemies

jos vanhat merkit paikkansa pitävät vasemmistoliiton ministeri arhinmäki ja edustaja lapintie päivittelevät kohta

sekoittumisen kannalta olennaiset biologiset seikat eivät kuitenkaan muutu miksikään vaikka kasvit omistaisi sama ihminen

suojaetäisyyttä olisi tullut ajatella myös esimerkiksi luomuhunajatuotannon kannalta

sen sijaan että näitä palveluita olisi lakkautettu olisi tullut kehittää maaseutua yli sektorirajojen yhdessä yritysten kanssa

luomuhunajan kohdalla geenimuunnellun siitepölyn löytyminen tuotteesta aiheuttaa koko erän hylkäämisen kaupoista

arvoisa puhemies

lakimuutosta perustellaan kestämättömin perustein

mutta ihmettelen tätä taustaa vasten edustaja satosen puheenvuoroa kovaa puheenvuoroa ja sydämetöntä puheenvuoroa vähäosaisia ja sairaita kohtaan joita käsittelin tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani

huom

eräs kummallisimmista on vetoaminen aikaan

maaseutu tulisi nähdä nyt ja tulevaisuudessa maamme voimavarana sekä monimuotoisena asuinympäristönä jossa tuotetaan myös jatkossa puhdasta gmo vapaata lähiruokaa

voidaankin todeta että jos geenimuunneltu viljely aloitetaan entiseen puhtauteen emme voi suomessa palata

samoin ihmettelen edustaja tynkkystä joka ei mitenkään ollut yllätyksellinen kun hän olisi poistamassa hengellisiä ohjelmia televisiosta

vasemmistoliitolle varmasti sopisi vaihtaa nykyinen asepalvelus parin viikon pioneerileiriin

mutta jos näin tehdään että hengelliset ohjelmat poistetaan niin kyllä minun mielestäni silloin täytyisi ruotsinkielistä ohjelmatarjontaa vähentää ja ottaa vaikka karjalan kieltä siihen tilalle

arvoisa puhemies

toinen kummallisuus on jatkuva vetoaminen tasa arvoon

sitä vaan en kerta kaikkiaan käsitä että olette valmiit rahoittamaan toisen maan armeijaa

olisiko meillä tämän lain jälkeen todella tasa arvoinen avioliittolaki

tämä on vastoin eu komission rinnakkaissuositusta jonka mukaan tulisi käyttää eri koneita

suomen karsiessa puolustustaan venäjä lihottaa armeijaansa

perussuomalaisten mielestä luonnonvarojamme koskeva tulevaisuuden suuri kysymys on mitä meidän on kansakuntana tehtävä säilyttääksemme vaurautemme ja asemamme globaalissa maailmassa

meidän on nähtävä kuusenoksa kemikaalina purut ja lastut biopolttoaineena vesi lämmön lähteenä

kun kuuntelee kansan syviä rivejä tuolla suomenmaata kiertäessä niin tulee täysin vakuuttuneeksi siitä ja yhteydenotoista että aivan liian paljon korostetaan ruotsin kielen asemaa jo ala asteella peruskouluissa

toiminnanharjoittajan on ilmoitettava muuntogeenisestä kasvituotannosta naapureilleen vuosittain hyvissä ajoin ennen viljelyn aloittamista

arvoisa herra puhemies

turkiseläinten pahoinvointi on syystäkin aiheuttanut keskustelua joskin eläinaktivistien toimintatavat eivät kaikilta osin ole hyväksyttäviä

se koostuu kolmimiehisistä sotilaspartioista jotka lähetetään metsään mukanaan kämmentietokone puhelin ja pimeänäkölaite

hyvin harvoin tarvitsee tuolla tavallinen duunari putkimies rakennusmies savossa ja muualla itä suomessa ja pohjois suomessa ruotsin kieltä

näillä uudistus ja säästötoimilla hallitus murentaa yleiseen asevelvollisuuteen pohjaavan puolustuskykymme

herra puhemies

isossa kokonaiskuvassa voidaan todeta että poukkoilevan maaseutupolitiikan päätökset ovat tuoneet lisäesteitä niin sanottujen liitännäiselinkeinojen hyödyntämiselle

homosuhteista on tullut muoti ilmiö

miksi ei panna enemmän pakolliseksi kättentaitoja korostavia aineita käsitöitä liikuntaa koska se toisi varmasti paljon enempi hyötyä tulevaisuudessa suomelle

esimerkkinä käytän koneurakointia

ministeri lehtomäki on ilmoittanut ettei valtio kanna vastuuta jo tehdyistä turhista investoinneista niille kansalaisille jotka ovat jo turhaan sopimattoman puhdistuslaitteen hankkineet

yhteen asiaan vihkiytyneenä he eivät ota myöskään huomioon kansalaisten etuja tai mielipiteitä puhumattakaan petoeläinten kohdalla kansalaisten turvallisuudesta

hakolan kysymykseen vastaaminen veisi aikaa pari tuntia joten ajanpuutteen vuoksi jätän sen myöhemmäksi

kuitenkin esimerkiksi saksassa itävallassa ja puolassa on ankaran vastuun periaate eli muuntogeenisten kasvien viljelijä maksaa sekoittumisen kustannukset

jotta selonteossa peräänkuulutettu uudenlainen luonnonvarojen hyödyntämisajattelu ja olemassa olevien rakenteiden uudistus voidaan toteuttaa täysipainoisesti tulee jonkun kontrolloida koko prosessia

käsittelyssä olevan lain hyväksymisen myötä voisi joku jopa ihmetellä että ootsä tosiaan niin kalkkis että olet naisen kanssa naimisissa

kun ääriliikkeitä valvoo suojelupoliisi niin minkähän viranomaisen vastuulle kuuluisi turvata laillisen elinkeinon harjoittajan yritystoiminnan turvaaminen